arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä varmasti on monelta osin perusteltu ja kun lukee valiokunnan mietinnön tältä osin niin voi hyvin yhtyä siihen mitä valiokunta tältä osin on todennut eli nimenomaan siihen että se byrokratia joka siihen on liittynyt ainakin määrätyiltä osin vähenee ja helpottuu niin että niille kriisialueille sitä autoa silloin kun on rauhanturvatehtävissä ei tarvitse viedä ja raahata

tämä hallituksen esitys on aika mielenkiintoinen jos pohtii esimerkiksi avioliiton solmimisen yhteydessä tehtävää avioehtosopimusta eli siltä osin joskus tuntuu siltä että halutaan pitää ikään kuin se omaisuus ja tehdä avioehtosopimus mutta sitä on vähän vaikea tehdä juuri silloin avioliiton solmimisen yhteydessä

valiokunnan olisi mielestäni tullut lisätä rahoitusta erityisesti sellaisiin kohteisiin joilla on selvä työllistävä vaikutus ja myönteinen viesti niin kuluttajille kuin yrityssektorillekin

kun luki valiokunnan mietinnön en tiedä onko jo sillä tavoin dementoitunut mutta en saanut siitä kyllä juuri mitään irti

lisätalousarviossa olisi tullut olla selvempi panostus työllistämistoimiin

oli se taitavasti kirjoitettu kieltämättä siitä voi pitää kauniita puheita kuten ed

ratkaisua ei ole tullut vieläkään

tilakaupat ovat olleet jäissä jo yli vuoden ja nyt olisi tehtävä ehdottomasti maaliskuun aikana ennen tukihakuajan päättymistä kaupat ja hakemukset jotta ne huomioitaisiin asianmukaisesti

kalmari voi päästä kehumaankin tällä

mutta arvoisa puhemies minun oma käsitykseni on se että kun tämä toisessa käsittelyssä hyväksytään niin silloin voi sanoa näin että taitaa olla talonpojalla aika huono päivä

toivoisin että lakivaliokunta pohtisi sitä olisiko parempi silloin kun poiketaan tästä lainsäädännöstä olla tarkat muotoseikat myös käytettävissä

eräs asia josta on otettu yhteyttä tietysti komennusmiehet jotka ovat nyt olleet aktiivisesti ainakin minun suuntaani liikkeellä on se että he ikään kuin näkevät että heitä tältä osin ei kohdella tasapuolisesti kun erityisryhmä saa tällaiset oikeudet

monen lapsiperheen tilanne on todella huolestuttava ja se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä perheille ja heidän lähiomaisilleen

pitäisihän talonpoikien lisäksi pystyä suunnittelemaan kevätkylvötkin ajallaan

minun oma näkemykseni tästä mietinnöstä on se että on siellä hyvääkin ja se on se että taannehtivuutta ei ole sallittu ja se on vieras ajatus suomalaiseen oikeusjärjestelmään muutenkin

arvoisa puhemies

kysyn asianomaiselta ministeriltä

miksi asialle piti hakea eun siunaus ja missä eun komission päätös viipyy senhän piti tulla jo viime vuoden puolella

arvoisa herra puhemies

siinä keskustelussa nousi esille henkilöstövajauksen vaikutukset sosiaali ja terveyspalveluihin

mutta itse ymmärrän hyvin pitkälle tämän hallituksen esityksen nimenomaan siitä johtuvaksi että viestejä aikaisemmin tuli siitä että kun jouduttiin näille kriisialueille viemään se auto samalla kun mentiin sinne rauhanturvaamistehtäviin niin joissakin tilanteissa auton ulkokuori jos ei vahingoittunut niin ainakin kävi vähän sillä tavoin ettei se ollut ihan uuden näköinen enää silloin kun palattiin suomeen takaisin sen auton kanssa uudelleen laivattiin sitten auto koti suomeen tuotavaksi

täällä kävi ilmi ed

pulliaisen puheenvuorosta että mtk tavallaan sysäsi mikäli ymmärsin oikein maanomistajain liitolle ikään kuin omistajan oikeudet ja muut ja mtk oli aktiiviviljelijällä mikä tilanne tahansa ikään kuin sinnepäin oli suuntautunut mikäli nyt ymmärsin oikein ed

nyt tilanne on johtamassa siihen että monet erityisesti pienet ja heikossa taloudellisessa asemassa olevat kunnat joutuvat turvautumaan yhä enenevässä määrin peruspalveluiden osalta henkilöstön vuokraukseen taikka jopa koko toiminnan ulkoistamiseen

arvoisa puhemies

se murentaa kansalaisten arvostaman julkisen terveydenhuollon perustaa kun nykyinen kehityssuunta siirtää kansalaisia yksityisten palvelujen käyttäjiksi

oma pelkoni tässä on se että meille jää aika paljon kuitenkin sellaisia peltoja joilla ei ole tukioikeutta koska minä en vielä ainakaan usko siihen että kansalliseen varantoon saadaan niin paljon tukioikeuksia että ne sieltä riittäisivät

oma lukunsa on kuntien järjestämä omaishoito

kun pitkään täällä on ollut niin tietää että tässä on tyypillinen esimerkki niistä säännösten muuttamisista mitä eduskunnassa on tehty edustajien aloitteitten huomioimiseksi

kun allekirjoittajina on yli sata edustajaa tietysti valiokunta ohjeistuksen mukaan periaatteessa joutuu ottamaan aloitteen käsittelyyn mutta useinhan tilanne on se että hallitus sitten ottaa sen mahdollisesti pohjaksi ja tuo sitten omana hallituksen esityksenä sen asian vähän sorvattuna

sen johdosta toivoisin että valiokunta paneutuisi nimenomaan näihin tilanteisiin joissa saattaa tulla erilaisia tulkintoja että asiakkaalla olisi jonkinlaista ohjeistusta lakitekstissä ja perusteluissa varsin yksityiskohtaisesti mutta valiokunta voisi vielä niitä tarkentaa

kauniistihan ed

kalmari näistä asioista puhui ja on kauniisti kirjoittanut myös maaseudun tulevaisuudessa silloin kun tämä hallituksen esitys tuli mutta minä uskallan olla kyllä vähän toista mieltä niistä ruusuisista ajatuksista mitä ed

omaishoidon saaminen onkin usein sattumanvaraista ja sen johdosta olen jo useasti esittänyt että se olisi saatava niin sanotuksi subjektiiviseksi oikeudeksi

ministeri katainen ilmoitti jo tammikuun puolessavälissä että mikäli ei nopeasti tule tätä eun suostumusta niin hän lähtee henkilökohtaisesti käymään siellä mutta aika myöhään se meni jos se on maaliskuun puolenvälin paikkeilla

arvoisa puhemies

kalmari kirjoitti lehdessä

hakolan laatiman lakialoitteen kohdalla on käynyt

ihmettelen mikä logiikka hallituksella on kun esimerkiksi perustien ja perusradanpidon rahoitus on tuollaisella tasolla millä se nyt on ja millä tiestöä ei juuri pystytä pitämään edes nykyisessä kunnossa hoitotoimenpiteillä

ehkä tulevalla eduskuntakaudella kannattaa pohtia nimenomaan näitten komennettujen rakennusmiesten osalta onko heidän kohdallaan tehtävissä jotakin koska tosiaan kuten äsken totesin yhteydenottoja on tullut yllättävän monta nimenomaan siltä osin että heitäkin pitäisi kohdella tasapuolisesti tässä

miten käy nyt tukihakemusten

peruskorjaukseen rahaa ei riitä juuri nimeksikään

silloin pitää olla intressi kyllä aika kova taloudellisesti jos ajattelee vaikka voittaakin että saavuttaa taloudellista hyötyä siitä

vähenevillä rahoilla yritetään saada jotain näkyvää aikaan mutta todellisuudessa toimenpide tulee veronmaksajille entistä kalliimmaksi

se on se mitä minä pelkään eniten tässä koska meitä on kuitenkin monia sellaisessa tilanteessa olevia joilla on maata mutta ei ole tukioikeuksia

olisiko tässä väliaikaiseksi nimenomaan väliaikaiseksi ratkaisuksi se että olemassa olevat tiet laitettaisiin ensin kuntoon vähentämällä uusia väylähankkeita jos kerran hallituksella ja eduskunnan enemmistöllä ei ole halua lisätä perusväylänpidon rahoitusta

uskon näin että ed

soini tulee ottamaan komission aseman esiin

en lähde sitä enempää ruotimaan mutta totean vaan että kyllä valiokunnan mietinnössäkin eräässä kohtaa aika selvästi todettiin tyytymättömyys siihen millä tavoin yhteisö on menetellyt eikä ota huomioon suomen erityisolosuhteita

valtiontalouden tuottavuusohjelma eli henkilöstön vähentämisohjelma tuottaa jatkuvia mielenkiintoisia seuraamusvaikutuksia jotka todellisuudessa lisäävät valtion menoja

omassa puheenvuorossani tulen hieman laajemmin käsittelemään asiaa mutta toteaisin vaan tähän että ongelmana on se että kun tästä keskustellaan ja se tulee yleiseen tietoisuuteen niin kuin on tullut niin se vaikeuttaa nimenomaan alalle hakeutumista

harmaasta taloudesta on puhuttu vuosikausia

on tunnustettu että talousrikosten paljastaminen on valtiontaloudenkin kannalta kannattavaa

se on se suurin ongelma sitten ettei saada edes nuoria koulutettuja joilla on nimenomaan halukkuutta sille alalle ja se hakeutuminen tulisi jotenkin pystyä takaamaan

tästä on hyvä jatkaa mihin ed

ihan hyvä kirjaus mielestäni sekin on

toteaisin vaan ed

uusien viljelijöitten osalta jäin pohtimaan vaan sitä että aika vieras ajatus ainakin minulle on se että jos saa maata testamentin kautta minkä minä olen tulkinnut perinnöksi niin täällä näköjään on todettu se että eu säädösten näkökulmasta testamentin kautta saatua maata ei katsota perinnöksi eikä voi sen nimikkeen perusteella saada tukioikeuksia kansallisesta varannosta mikäli olen tulkinnut oikein tämän kirjoitetun tekstin

vaikka tutkijoiden määrää on jonkin verran lisätty niin todellisuudessa määrärahasäästöjä haetaan pitämällä vakansseja auki

mutta kun ministeri on vielä paikalla niin eräs asia jota vastauspuheenvuorossa en ehtinyt tuoda esiin on se että minun mielestäni silloin kun puhutaan tällaisista asioista olkoon kyse vaalirahoituksesta eduskunnan kansliarahoituksesta taikka muusta säännöksien pitää olla selvät että tiedetään mitä tehdään

arvoisa puhemies

hallituksen toimet eivät herätä enää minkään vertaa luottamusta siksi maahan olisi saatava uudet vaalit ja muodostettua uusi hallitus jolla ei olisi nykyisen kaltaista tähän aikaan sopimatonta ohjelmaa

itse kyllä ymmärtäisin näin että ei vapaa ajan kalastajien kala ltp siulla piti saada kalastuksella esimerkiksi heittouistimen käytöllä kalasteta merenlahtia tyhjäksi kyllä se on verkkokalastus jolla se tyhjennetään nimenomaan kevätkudun aikaan ja se on kaikista valitettavinta

jälkikäteinen hurskastelu ja arvostelu minun mielestäni on asiatonta jos ei ole selvää ohjeistusta ollut

meitä on tässä maassa aika paljon sellaisia muutaman hehtaarin tilojen omistajia jotka ovat vuokranneet maansa on kuolinpesiä ja niin edelleen

tässä kunnallisvaalien osalta niin kuin perustuslakivaliokunta toteaa toivotaan näitä ohjeistuksia nopeasti ja ministeri totesi että näitä tulee kun eduskunta on hyväksynyt tämän lain

tiedän ja muistan suuret sivun ilmoitukset helsingin sanomissa kuinka eräs taho halusi pelotella kansalaisia sillä että nyt uistelulla tyhjätään meri hauista ja niin edelleen

jos vuokrakausi päättyy tilalla ei ole tukioikeuksia ei ole aktiiviviljelijä niin sen jälkeenhän oma käsitykseni ainakin on se maan hinta romahtaa täysin

siinä tilanteessa maanomistaja pannaan seinää vasten ja vuokramies voi silloin sovitella sitä hintaansa sen verran kun tietää että kun muualta ei mahdollisesti tukioikeuksia tilalle tule niihin peltohehtaareihin niin silloin on pakko myydä

nimenomaan tämä vähimmäiseuromäärä mikä pitää ilmoittaa on ilman muuta selvä mutta itse jäin pohtimaan tämän hallituksen esityksen ja perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta jossa asiaan ei puututa lainkaan miten tulkitaan ilmoitusvelvollisuus seuraavanlaisissa tilanteissa klassinen esimerkki

arvoisa puhemies

täytyy ryhmässä pohtia mitä me teemme toisessa käsittelyssä tämän hallituksen esityksen suhteen

suurempien puolueitten osalta peritään kunnallisjärjestöille puolueveroa kaikista kokouspalkkioista

meillähän on lainsäädäntö eduskunta hyväksynyt että kun määrätyiltä osin vero ylittyy niin on verotuksessa on huomioitava tämä pidätetty poistoina

eräitä perustavaa laatua olevia muutosesityksiä kuten suomen toimivallan siirtomahdollisuutta sekä hallituksen halua viedä suomea osin pääministerivetoiseen ulkopolitiikkaan ei voida kuitenkaan mielestäni ohittaa maininnatta

kun kunnallisjärjestö laittaa niillä varoilla paikallislehteen ilmoituksen kaikista ehdokkaista taikka tekee omassa johtokunnassaan tai miten tekeekään päätöksen siitä että niitä rahoja käytetään vain sen ja sen ehdokkaan mainokseen ja tämä ehdokas itse joka useimmiten sitten on vielä sitoutumaton niin sanotusti ei ole mitenkään ollut vaikuttamassa siihen että kunnallisjärjestö on tällaisen ilmoituksen tehnyt joutuuko ehdokas etsimään niitä tietoja paljonko se mahdollisesti on maksanut tai pitääkö se jyvittää kun tämä henkilö ei ole taloudellisesti hyötynyt raha ei ole kiertänyt hänen kauttaan muut ovat tehneet päätöksen ja hän mahdollisesti on suostunut siihen jo sillä minun tulkintani mukaan kun hän on suostumuskaavakkeen allekirjoittanut

hallituksen esitykseen sisältyvään lakiesitykseen on valiokuntakäsittelyssä tehty kahteen pykälään vähäiset tarkistukset jotta sdp on valiokunnassa saatu esityksen taakse

tämä on outoa kun kuulumme tällä hetkellä jäsenenä lukuisiin muihinkin kansainvälisiin järjestöihin kuin euhun nimittäin yhdistyneisiin kansakuntiin ja sen alajärjestöihin euroopan neuvostoon ja pohjoismaiden neuvostoon sekä osallistumme muuhun kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön piirissä

nämä ovat sellaisia asioita jotka minun mielestäni niissä ohjeistuksissa tulee selvästi ilmoittaa

mielestäni ei ole minkäänlaista pitävää perustetta sille että suomen jäsenyyksistä mainittaisiin perustuslaissa ainoastaan euroopan unioni eikä tällaista mainintaa euroopan unionikaan meiltä vaadi

samansuuntainen tilanne on se että paikallisyhdistys tai kunnallisjärjestö tekee vaalilehden kerää siihen ilmoituksia siellä on kaikkien kunnan ehdokkaitten kuva ja tämä ehdokas joka nyt valitaan ei ole mitenkään osallistunut siihen

kannatan kyllä ed

arvoisa puhemies

eun jäsenyydellä on toki huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

suomi on luovuttanut merkittävän osan eduskunnan ja hallituksen päätösvallasta eulle ja sitä ollaan lisää tyrkyttämässä

rajamäki muistamani mukaan on tehnyt kaksi kysymystä joihin ovat vastanneet ministeri holmlund ja ministeri kiviniemi eri tavoin

lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen eu jäsenyys on kuitenkin tulkittavissa kansainväliseksi sopimukseksi joka voidaan periaatteessa sanoa irti koska tahansa

sama tilanne tietysti siinä tapauksessa koska ehdokas ei itse ole käsitellyt sitä rahaa ollenkaan vaan se on rekisteröity yhdistys joka normaalin kokouskäytännön mukaan tekee päätöksensä

mielestäni eu jäsenyyden mainitseminen ykköspykälässä rajoittaisi päinvastaisista väitteistä huolimatta suomen perustuslaillista toimintavapautta mikäli eduskuntaan saataisiin sellainen enemmistö joka haluaisi luopua eu jäsenyydestä

odottaisin että oikeusministeriön ohjeistuksessa otettaisiin nämä seikat huomioon sen johdosta että on turha jälkikäteen sitten arvostella jos on toimittu väärin

ruohonen lerner esitti suullisella kyselytunnilla kysymyksen johon ministeri kiviniemi vastasi mikäli nyt muistan oikein että tämä asia ratkaistaan ennen kesän istuntotaukoa

minun mielestäni näissä rahoitusasioissa on hieman hurskastelun makuakin ollut mutta pitäisi olla selvät ohjeet että tavallinenkin ehdokas joka on peruskoulun käynyt osaa lukea ymmärtää niistä lomakkeista myös sen mitä siellä tarkoitetaan

ja miettikää niitä tilastoja mitä ex ministeri kari rajamäki sai aikaiseksi minkälaisia olivat luvut silloin verrattuna tähän päivään

sen seurauksena voitaisiin edellyttää että eusta irtautuminen ja eulle luovutetun päätösvallan palauttaminen vaatisi ensiksi perustuslain muuttamisen siten että jäsenyydellä ei olisi enää väitettyä perustuslain suojaa

ministeri holmlundin vastauksessa puhuttiin jostakin selvitystyöstä tämän vuoden lopussa mikäli muistan oikein sitä vastausta jonka ministeri antoi ed

sana on kiirinyt tänne pääsee vapaasti nyt

arvoisa herra puhemies

mutta siinä yhteydessä pitäisi huolehtia myöskin että oikeusistuimille jotka näitä käsittelevät pitäisi antaa vastaavasti koska muut jututhan sen jälkeen viivästyvät

näin ollen voitaisiin irtautumista eun jäsenyydestä kohtuuttomasti pitkittää ja siksi perussuomalaiset eivät tule kannattamaan sitä että perustuslaissa on lisättynä toteamus suomen eu jäsenyydestä

täällä on valiokunnan puheenjohtajan toimesta ja valiokunnan jäsenten toimesta jo käyty läpi aika tarkasti tätä tarkastusvaliokunnan mietintöä joka on yksimielinen ja täytyy vaan toivoa että myös tämä mietintö saisi samanlaisen arvostuksen ja kohtelun mitä tässä aikaisempien asiaa koskevien mietintöjen osalta on ollut kun muistelee viime viikolla käytyä kehyskeskustelua

minun mielestäni tämä sinällään on hyvä askel tämä muutosesitys kunnallisvaalirahoituksen osalta ja odotan todella että työryhmä vaalirahoituksen osalta antaisi sitten myöhemmin sellaisen esityksen joka koskettaa myös muita vaaleja ja olisi sellainen että sen kanssa pystyttäisiin edes jotenkin elämään

minulle siitä seminaarista jäi sellainen kuva että kaikki muut suhtautuivat erittäin myönteisesti tähän asiaan paitsi keskustapuolueen edustaja

kunnallisveroprosenttia on nostettu palvelumaksuja on nostettu että edes jollakin tavoin selvittäisiin niistä peruspalveluista jotka kunnan on pakko hoitaa

suomen on tarpeellista irrottautua ed

sitten arvoisa puhemies kun täällä on puhuttu pantarangaistuksesta niin toteaisin vaan sen että meidän vankilat ovat jotakuinkin puolillaan ulkomaalaisista vangeista

ymmärrän tietysti syyt koska ministeri kiviniemi ilmeisesti on siltä osin vastuullisena esittelevänä ministerinä

toisaalta taas kuntalaisten ostovoima heikkenee ja se vähentää kulutuskysyntää

kansan suvereniteettiajatuksen mukaan vain ja yksinomaan kansalla joka muodostaa oman kansoista erillisen kansakunnan on ikuinen ja rajoittamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisistä kaikista omista asioistaan

vielä korostan että tämä hallituksen esitys ja perustuslakivaliokunnan mietintö ei ainakaan minun mielestäni anna minulle vastausta niihin käytännön ongelmiin joita tulevissakin kuntavaaleissa tulee mikäli ohjeistus ei ole todella huomattavasti tarkempi kuin tässä